mutta hallitusohjelmassa on selvästi lähdetty siitä että jos jokin uusi maa haluaa tulla toimenpiteiden piiriin tässä yhteydessä lähtökohtana on se että suomi vaatii vakuuksia

kun eduskunta on käsitellyt asian asia palautuu valtioneuvostolle ja valtioneuvosto voi esittää eduskunnan kannan mukaista ratkaisua presidentille jolloin presidentin on hyväksyttävä tuo eduskunnan kannan mukainen valtioneuvoston esitys

on täysin selvää että kaikki ministerit olisivat melkein kaikissa asioissa jäävejä jos kaikki asiat joita he valmistelevat kansainvälisten sopimusten osalta tekisivät heidät jääveiksi

kaiken kaikkiaan täytyy sanoa että tässä hallituksen esityksessä tosiaan ei ollut pohdittu sitä että jos haluaa palata kesken onko oikeus siihen ja monia muita yksityiskohtia

eikö teidänkin mielestänne olisi tärkeätä että tehtäisiin selvitys siitä miten viranomaisten mahdollisuuksia saada tietoa perusasioista jotta he voivat suorittaa tehtävänsä voitaisiin parantaa ja tältä osin myöskin tehtäisiin kokonaisarvio siitä mitä tuo yksityisyydensuoja suomessa välttämättömimmillään pitää sisällään

tämän lisäksi terveydenhuollon yksikkötasojen tutkimukseen annetaan rahoitusta ja täytyy sanoa että tämä on erittäin tärkeää koska tervey denhuollon alalla suomi on maailman huippuosaaja ja tuon osaamisen hyödyntäminen myöskin globaalisti antaa suuria mahdollisuuksia

sen sijaan jos ajaudutaan siihen että meillä on rahoitusmarkkinakriisi euroopassa merkitsee se sitä että miinusmerkki saattaa olla varsin vahva

nythän valtiovarainvaliokunta esittää että pikkuisen muun muassa kuljetusyrittäjien osalta koverrettaisiin tätä lakia sallittaisiin siellä sopimukset jotta tällainen niin sanottu järkevä toiminta on mahdollista

täytyy sanoa että olisi hyvin mielenkiintoista tietää mikä olisi perussuomalaisten tilanne tänä päivänä jos he olisivat olleet noissa kolmessa vaaleissa poissa eduskunnasta olisiko puolue siinä kunnossa jossa se tänä päivänä on

todellakin olen kyllä hyvin pettynyt näihin asiantuntijoihin joita varsinkin helsingin sanomat käyttää näitä päivystäviä dosentteja jotka ovat myöskin professorin tittelillä joille soitetaan ja kysytään että onko tässä joku ongelma

mielenkiintoista on todeta myöskin se että ulkopuolisen arvion pohjalta tuo säännös ei välttämättä edellytä sitä että virkamies on itse ollut tietoinen puolueettomuutta vaarantavista olosuhteistaan eli arvio on objektiivista

siitä syystä on panostettava erityisesti pietarin alueeseen mutta myöskin muihin venäjän keskuksiin ja panostettava myöskin hyvään hankevalmisteluun ja venäjään liittyvän liiketoimintaosaamisen parantamiseen

täytyy sanoa että kun ministerin toimen hoitamisesta on kysymys niin kyllä sääntöjen pitää olla äärimmäisen selkeitä niin että ei synny ongelmatilanteita ja tulkintatilanteita joita joudutaan sitten jatkossa pohtimaan

jos valtioneuvosto esittää jotakin muuta kuin eduskunnan kannan mukaista esitystä sen jälkeen presidentille jää edelleen mahdollisuus tehdä haluamansa ratkaisu joka voi poiketa valtioneuvoston kannasta

tästä syystä valiokunta pitää erittäin tärkeänä että koulutuksen laadusta on ehdottomasti pidettävä huolta ja ennen kuin näitä toimenpiteitä parannuksia ja säästöjä tehdään niitä pitää verrata keskenään ja pitää ehdottomasti huolta siitä että koulutuspolitiikkaa kehitetään kokonaisuutena myönteiseen suuntaan ettei haluta vain toteuttaa joitakin niin sanottuja hyviä hankkeita mutta samalla toisaalta tehdään merkittävää vahinkoa koulutuspolitiikassa tärkeillä säästöillä joten kokonaisuusarviointi on valiokunnan mielestä erittäin tärkeää

heinäluoma totesi että pohjoismaat yleensä tekevät nämä sopimukset yhdessä ja kun meitä on neljä tai viisi tekemässä sitä sopimusta niin se houkuttelee näitä verokeidasmaita tekemään juuri pohjoismaitten kanssa sopimuksia koska saadaan monta maata

mutta tältä osin kuten sanottu ehkä tässä vaiheessa kannattaa olla varovainen mutta seuraavan kerran kun jatko tulee kyseeseen kannattaa tehdä riittävät selvitykset ja miettiä tarvitaanko enää

itse säästötarpeen kriisimaille sanelee tyhjän kassan diktatuuri

me olemme solidaarisia kriisimaille oman etumme vuoksi

on myöskin keskusteltu siitä että kun yhteisöveron alennuksen osalta oli otettu huomioon myöskin dynaamiset vaikutukset oliko sille riittävää tietoperustaa

valtioneuvostolla on myöskin se mahdollisuus että jos se ei ole tyytyväinen eduskunnan asiasta tekemään päätökseen silloin valtioneuvoston ei ole pakko esitellä asiaa presidentille jolloin asia jää ratkaisematta

jokaisessa asiassa nähdään aina välittömästi ongelma vaikka lausunnonantaja ei ole millään tavalla paneutunut itse asiaan mutta sympatisoi toimittajan kanssa niin että kun toimittaja näkee että on jokin ongelma niin katsotaan että kyllähän tässä jotakin ongelmallista täytyy olla

mitä tulee sitten tähän jatkovalmisteluun niin en ole ihan kauhean onneton vaikka asia unohdettaisiin kokonaisuudessaan ja mentäisiin ihan nykyisen perustuslain ja nykyisen lainsäädännön nojalla

olennaista on koko ajan seurata sitä että jätteet eivät päädy metsään vaan ne viedään kaatopaikalle ettei verotus aiheuta sitä että niitä aletaan laittomasti käsitellä

myöskin tärkeätä on se että pyritään pitämään huolta pohjoisen ulottuvuuden politiikassa semmoisista hankkeista joilla tuota talouden kasvualustaa suomen ja venäjän välillä voidaan parantaa

se huomio on myöskin kyllä oikea että oecdn piirissä pitäisi keskustella siitä pitäisikö sitä maitten joukkoa jolla pääsee harmaalta listalta pois kasvattaa suuremmaksi kuin se nykyisellään on jotta saataisiin kattava verkosto näitten verokeidasmaitten osalta aikaiseksi

yleiskeskustelu vuonna nyt

jos katsotaan mitenkä väestökehitys eri vaalipiireissä menee niin todennäköistä on se että satakunnan osalta joudutaan arvioimaan jossakin vaiheessa että satakunta pitäisi yhdistää johonkin toiseen vaalipiiriin suhteellisuuden parantamiseksi

me olemme hyötyneet nokiasta it sektorin kasvusta mutta nyt ollaan tilanteessa jossa tuo kasvu on jossain määrin hyytymässä tuotantoa on siirtynyt muualle suomesta ja tässä suhteessa meillä on erittäin suuria haasteita jotta voidaan pitää huolta siitä että meidän ulkoinen tasapainomme myöskin pitkällä tähtäimellä on kunnossa

tähän ryhdytään kohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena ja vaikerrus ensimmäinen käsittely on mäenpää e

jos sitten halutaan joitakin järjestelyjä kuitenkin ottaa käyttöön niin mielestäni tämä koko arsenaali pitää hyvin kattavasti katsoa kaikki lomajärjestelyt ja kaikki muu voitaisiinko niitä käyttää joustavammin tehokkaammin näissä sijaistapauksissa

tosin täytyy varoittaa että usein myöskin toimittajat arvioivat tilannetta sillä tavalla että jos sanoo jotakin ymmärrettävää tuo asiantuntija niin sanottu asiantuntija niin sillä perusteella kirjoitetaan vaikka kokonaisuus olisikin hieman toisen näköinen

hallituksen esitys ympäristösuojelulain muuttamiseksi oli perustuslakivaliokunnassa lausunnolla ja valiokunnassa nousi esille kaksi seikkaa

perustuslakivaliokunta katsookin että luottamus pääministeri vanhasen puolueettomuuteen on vaarantunut valtioneuvoston käsittelyssä raha automaattiyhdistyksen avustuksista sen vuoksi että hän on tuntenut nuorisosäätiön aiemman käytännön jossa säätiön varoja kanavoitiin keskustalle ja sitä lähellä oleville poliittisille tahoille

täytyy sanoa että hallituksen esitys ei ollut kovin hyvin laadittu koska siinä olisi voitu käyttää valtioneuvoston uuden kannan pohjana esimerkiksi jotakin vanhaa valiokunnan kannanottoa

verotuksen osalta nämä tietojenvaihtosopimukset ovat erittäin tärkeä elementti koska ne auttavat siinä että kun havaintoja rikollisuudesta on siihen voidaan tehokkaasti puuttua

mutta realismia on se että jos halutaan että tapahtuu liikettä verokeidasmaissa niin tässä vaiheessa tietojenvaihto on oikeastaan se ainoa mahdollinen jossa voidaan edetä

valiokunta on seurannut koko ajan nuorisotakuuta tämän hallituksen toimikauden aikana

kuten todettu lapin osalta katsotaan että lapissa on erityispiirteitä ja siellä voi olla poikkeuksellisen vähän edustajia koska sen yhdistäminen pohjois pohjanmaahan loisi lähes koko puolen suomea käsittävän vaalipiirin miltä kannalta se ei ole tarkoituksenmukaista

myöskin venäjän kielen taito sen oppiminen on tärkeätä mutta myöskin se että niitä venäläisiä jotka ovat suomessa hyödynnetään riittävän tehokkaasti ja eduskuntahan juhlapäätöksessä antoi rahaa cultura säätiölle

no mitä kuitenkin ne eivät vielä täytyy korostaa sitä että sinänsä ne ratkaisut joita yhteisöverotuksen osalta tehtiin eivät olleet uusia

toivon että media myöskin opettaisi toimittajia siinä suhteessa että ainakin oikeusjärjestelmän ja jääviyskysymysten perusteet ymmärrettäisiin ennen kuin asioista aletaan kirjoittamaan

sitten vasta viimeisenä vaihtoehtona jos mitään muuta ei keksitä ja perusteet edelleen ovat hyvät voidaan miettiä että jos tämäntyyppiseen täsmennettyyn sääntelyyn voitaisiin palata miten nyt on ehdotettu

mitä tulee sitten kotitalousvähennykseen niin tietysti kun on mietitty säästötoimenpiteitä on jouduttu miettimään sitä millä tavalla budjettia tasapainotetaan ja on jouduttu käyttämään tässäkin suhteessa tietyllä tavalla juustohöylämenetelmää

voi sanoa että se olisi johtanut helposti ristiriitaisuuksiin ja riitoihin tulkintavaikeuksiin ja nyt perustuslakivaliokunta on täsmentänyt menettelyä

moni joka vie jätteitä kaatopaikalle on sitä mieltä että tässä on taas uutta hallintoa ja nyt kun näitä byrokratiakukkasia pitäisi karsia niin täytyy sanoa että tässä suhteessa ei voi olla kauhean tyytyväinen ja iloinen tästä uudesta ilmoitusmenettelystä

mitä tulee talousarvioesitykseen se pohjautuu hallitusohjelmaan hyvin konkreettisesti täsmällisesti ja myöskin kehyspäätökseen jonka hallitus teki syyskuussa ja jonka eduskunta on omalta osaltaan hyväksynyt ja lähtökohta hallitusohjelmassa oli se että valtiontalous ja julkinen talous pitää kyetä vakauttamaan ja kilpailukykyä pitää vahvistaa jotta hyvinvointi voidaan tulevaisuudessa myöskin turvata

jos ajattelemme arktista aluetta niin tältä osin kumppanuus venäjän kanssa on tärkeää koillisväylän avautuminen on suuri mahdollisuus ja täytyy sanoa että jos suomi ajattelee tulevaisuuden kasvualoja niin jäänmurtopalvelut ja laivanrakennusteollisuus arktisilla alueilla ja kaikki se millä voidaan luonnon resursseja tällä alueella hyödyntää on se mihinkä erityisesti kannattaisi ehdottomasti panostaa

hallituksen tämän vuoden kolmas lisätalousarvio on varsin tekninen luonteeltaan

kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä joka eduskunnalle alun perin annettiin oli hyvin mielenkiintoista se että siinä esitettiin kahta huojennusperustetta laissa säädettäväksi voimassa olevasta asetuksesta

mikä on se vaihtoehto

on hyvä että ministeri vapaavuori on neuvotellut tällaisen sopimuksen ja että se tuodaan tänne mutta tärkeätä on kuten edustaja zyskowiczkin sanoi että pidetään huolta siitä että meidän fennovoima voimalaa ei sotketa millään tavalla näihin pakotteisiin joita venäjän osalta asetetaan yhdessä euroopan unionissa ja että tämä meille tärkeä ydinvoimahanke voidaan myöskin viedä eteenpäin hyvässä yhteistyössä venäläisten kanssa ja sillä tavalla pitää huolta siitä että suomessa voidaan luoda uusia työpaikkoja ja työllisyyttä

lähtökohta on se että jos valtioneuvosto haluaa jatkaa prosessia siinä tilanteessa valtioneuvosto tuo eduskunnalle selontekona oman kantansa

vanhanen on myöskin valiokunnalle kertonut nähneensä nuorisosäätiön edustajia presidentinvaalikampanjatilaisuuksissaan mistä voidaan tehdä se johtopäätös että vanhanen saattoi olettaa että tuo avustuskäytäntö jatkui

ministeri rinne käytti lauantaina erittäin hyvän puheenvuoron jossa hän kehotti lupasi tuloverotuksen keventämiseen

ja täytyy muistaa se että riskihän ei yleensä kata koko summaa vaan aina osa kuitenkin saadaan takaisin joten tässä tilanteessa tämä riski on tässä laajuudessa suomen osalta täysin hallittavissa

eun yhteistä rahoitusmarkkinaa on edelleen voimakkaasti kehitettävä ja tehostettava sillä riittävä rahoitus on yrityksille tarpeen uusien työpaikkojen luomiseksi

arvoisa puhemies

tämä merkitsee käytännössä sitä että pitää voida antaa pieniä tukia puolueelle osallistua sillä tavalla puolueen tai ehdokkaan vaalikampanjaan ja kuitenkin samanaikaisesti säilyttää yksityisyydensuoja ja tuon puoluesidonnaisuuden ei tarvitse eikä pidä tulla julkisuuteen

kuitenkin viime torstaina pidetyssä kuulemisessa saatettiin todeta että ne joilla on edellytyksiä saada työtä voivat hyödyntää nuorisotakuuta erittäin hyvin mutta meillä on aidosti riskiryhmä ne kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat syrjäytymiselle kaikkein altteimmat henkilöt

mutta toivoisin tältä osin että jatkossa jos annetaan yksityisille kansalaisille tai yrityksille tiedonantovelvoitteita oikeastaan viranomaisten pitäisi miettiä sitä että viranomaiset maksavat sille yritykselle ja sille yksityiselle kansalaiselle tietyn summan siitä että he tekevät näitä ilmoituksia ettei ole näin että on vain kansalaisten velvollisuuksia joilla hallinto kerää tietoja ja sitten ihan täysin varma ei voi olla siitä käytetäänkö niitä tietoja järkevästi ja onko niistä missä määrin hyötyä

kuitenkin kaiken kaikkiaan valtiovarainvaliokunta korostaa sitä että kun käytetään tiettyjä laskelmia niin pitäisi olla johdonmukainen käyttää joko dynaamisia laskelmia tai staattisia laskelmia koska silloin budjetin läpinäkyvyys on selvästi parempi ja tätä johdonmukaisuutta valtiovarainvaliokunta kaipaa

meillä tosiaan suuri ongelma suomessa on oikeudenkäyntien viivästyminen ja koko ketjun valtava pituus

eli sinänsä voidaan jo sanoa että tämä perusasetelma oli sinänsä hyvin mielenkiintoinen että lailla annetaan huojennuksia asetuksen soveltamisesta ja se osoitti että tilanne ei ollut välttämättä aivan normaali kaikilta osin

täytyy sanoa että tästä käytiin keskustelua oikeusministeri braxin kanssa lyhyesti koska tämän tyyppistä toivetta yleisestikin oli valiokunnassa mutta ministeri brax keskusteltuaan hallitusryhmien vastaavien kanssa totesi että hallituksen esitystä ei voida muuttaa

yhteiskunnan tehtävä on turvata jäsentensä kansalaisten turvallisuus

tosin kolmen ensimmäisen kuukauden tulokset lopulta olivat sitten hieman negatiivisia mutta tämä johtuu kyllä varsin pitkälti siitä että meillä oli satamalakko ja yleensäkin lakkotoiminta haittasi talouden käynnistymistä

sen jälkeen ulkoaisainvaliokunta tulee omalla lausumaesityksellään täysistuntoon ja täysistunto hyväksyy sen mikä on eduskunnan kanta

mutta ne ennusteet jotka koskevat väestön kehitystä keski suomessa ovat suhteellisen positiivisia ja on hyvin mahdollista että keski suomen osalta ei jouduta minkäänlaiseen vaalipiirien yhdistämiseen mutta sitä ei välttämättä ehdottomasti voi sanoa

hyväksyä tai hylätä sopimus

mitä tulee sitten kuntatalouteen niin kuntien velkaantuminen on hyvin voimakkaasti kasvanut ja tähän valiokunta kiinnittää erityistä huomiota

kun kriisimaiden uskottavuus kasvaa ja siinä tämä ehdotus auttaa ne suoriutuvat paremmin veloistaan ja pystyvät niitä myös uusimaan ilman apuamme yksityisillä markkinoilla

täytyy sanoa että se mikä tässä erityisesti koskettaa on se että silloin kun on julkisuuden henkilöstä kysymys asian nopea ratkaiseminen on oikeusturvan kannalta aivan olennainen kysymys

sitten valtiovarainvaliokunta kiinnittää myöskin huomiota siihen että ministereitten esikunnat ovat kasvaneet viime aikoina ja erittäin tärkeätä on se että jatkossa pidetään huolta siitä että virkamiesten ja ministereitten tiedonkulku on esteetöntä ja että virkamiehet nimenomaan ovat suoraan päätöksentekijöitten kanssa yhteydessä esittävät näkemyksensä ministereille ja tällä tavalla pidetään huolta siitä että ei ole sellaista suodattavaa elementtiä välissä joka vaikuttaisi siihen että tieto ei välttämättä menisi oikeassa muodossa perille

millä tavalla takaamme sen että he eivät muodosta suomalaisille uhkaa eli mikä on meidän kykymme valvoa näitä henkilöitä jos he ovat syyriassa tai irakissa yksin tai yhteistoiminnassa muiden kanssa

tämän lisäksi mikä on hyvää tässä hallituksen esityksessä on se että vaaliliitot enää eivät ole tarpeellisia silloin kun äänet lasketaan valtakunnallisesti

jos juttu pitkittyy se vaarantaa oikeusturvaa ja oikeus välttämättä ei toteudu vaikka tuomio olisikin syytetylle edullinen sitten muutaman vuoden kuluttua kun asiaa on alettu selvittää

veronkorotukset ovat yleisiä nyt kunnissa joka toinen kunta nostaa verojaan ja on tärkeätä että valtio todella pitää huolta siitä että kuntien velvoitteita puretaan ja että pidetään kiinni siitä lupauksesta että jos uusia tehtäviä annetaan niin ne valtio myöskin rahoittaa

mitä nopeammin kriisimaat pääsevät kasvuun sen parempi suomalaisten veronmaksajien ja suomen talouden kannalta

en jaa kuten totesin oikeuskansleri epäili että olisi rakenteellinen yhteys vanhasen tapaukseen järjestelmällä jossa annetaan tukia nuorisosäätiöstä keskustapuolueelle ja sitä lähellä oleville tahoille ja vanhasen omaan kampanjaan olisi rakenteellinen yhteys vanhasen tapaukseen

olennaista tässä on se että tämä menettely ei missään tilanteessa jää salaiseksi vaan se on aina täysistunnossa johonka kaikki kansanedustajat voivat ottaa osaa

sitten toinen kysymys

kuitenkin korostamme sitä että talouspolitiikan kurinalaisuuden on selvästi parannuttava kaikissa euromaissa

kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallituksen kantaa valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämiseksi

meillä on myöskin tiettyjä haasteita viranomaisten suhteen ja erittäin suuria haasteita tietojen saamisen suhteen koska voidaan todeta että tiedot valtionhallinnossa eivät kulje paikasta toiseen

jos sitten kävisi niin että harmaa talous olennaisesti lisääntyisi näitten kotitalousvähennykseen tehtävien muutosten johdosta joita ei ole vielä eduskunnalle esiteltykään niin siinä tilanteessa varmaan hallituksen kannattaa reagoida ja katsoa mitkä ovat ne parametrit eli mikä on se enimmäismäärä ja mikä on se prosenttiosuus joka pitää hyvityksenä antaa jotta pidetään huolta siitä että harmaa talous ei näitten muutosten johdosta sitten lisääntyisi

perustuslakivaliokunta katsoikin että oli ilmeistä se että asetus ei täyttänyt näitä perustuslain asettamia vaatimuksia joskin täytyy sanoa että silloin aikanaan kun laki johonka tämä asetus pohjautuu annettiin ei vielä sovellettu uuden perustuslain asettamia vaatimuksia tältä osin

silloin ei tuota kasvua millään tavalla pitäisi häiritä ja toivon että neuvotteluissa jatkossa työmarkkinaosapuolten kanssa päästään ratkaisuun jossa löydetään keinoja joilla avainaloilla voitaisiin välttää ainakin kriisitilanteissa lakkoja jotka vaikuttavat työllisyyteen ja talouden toipumiseen merkittävällä tavalla